arvoisa puhemies

sitten siirrytään metsästä pellolle viitaten edustaja jokisen ja edustaja virolaisen hyviin puheenvuoroihin

suomen maatalouspolitiikan lähtökohtana tulee olla tukea aktiivitilojen toimintaa kannattavuutta viljelijöiden tulokehitystä ja kotimaista elintarviketuotantoa

tilat ovat suurempia ja tehokkaampia mutta toisaalta maamme maataloustuotanto on pysynyt hyvällä tasolla

esimerkiksi tilusjärjestelyt ovat hyvä keino tehostaa toimintaa tilatasolla ja alentaa tuotantokustannuksia

maatalouden kannattavuuden parantamisen tuleekin jatkossa tulla markkinoiden kautta tuotteista saatavana parempana hintana

ympäristöluvan saaminen normaaliin tuotantorakennuksen laajennukseen on ollut käsittämättömän hidasta ja käsittämättömän kallista

nimittäin hallituksen rakennepaketti pitää sisällään kehotuksen ottaa käyttöön välittömästi toimintamalli joka parantaa toiminnan harjoittajan ja lupaviranomaisen välistä tiedonkulkua jo ennen lupahakemuksen jättämistä sekä nopeuttaa lupaprosessia

aikaisemmin tuossa temin keskustelussa pohdittiin robottien käyttöä

olisiko niillä käyttöä korvaamaan myös lupaviranomaisia

mehän teimme mittavan kokoelman metsiin liittyviä lakeja täällä eduskunnassa ja ne kontrolloivat nimenomaan metsien talouskäyttöä

mutta niin kuin tuossa edellisessäkin puheenvuorossa edustaja pirttilahti puhui metsänomistushan on muuttumassa

maaseudulta ihmisiä muuttaa kaupunkeihin

meillä ovat lähtökohdat vähän toisenlaiset

mutta mielenkiinto oikeastaan vähän niin kuin kansantalouden kannalta kohdistuu siihen pysyvätkö ne metsät tulevaisuudessa talouskäytössä

nimittäin ongelma on se että moni metsänomistaja ei tänä päivänä enää tiedä missä hänen metsänsä sijaitsee saatikka että hän hoitaisi sitä metsäänsä

kun tuossa maatalouspuheenvuorossa toin esille sen että meidän täytyy ensi vuonna keskittyä erityisesti siihen tuotteesta saatavaan hintaan niin kyllä metsänomistus ja sen pirstaloituminen ovat merkittäviä asioita

tästä lähtökohdasta yhteismetsäratkaisuja sukupolvenvaihdosten huojentamisia erilaisia veroratkaisuja niin kuin täällä tuli esille on kyllä nyt aktiivisesti selvitettävä ja näin varmasti tapahtuu

arvoisa puhemies

yksi keskeinen asia liikenteen kannalta on valmistumassa ensi vuoden aikana ja se on lentoliikennestrategia

tulevaisuudessa näitä maakuntakenttiä tulee varmastikin olemaan hieman vähemmän

siinä yhteydessä näkisin hyvin tärkeänä sen että näiden eri liikennemuotojen yhdistämistä ja niitten rakentamista vietäisiin eteenpäin

otan esimerkin vaikka sieltä omalta seudultani pohjanmaalta jossa näyttää siltä että esimerkiksi seinäjoelta ei tällä hetkellä ole mahdollista saada kannattavaa reittiliikennettä

junayhteydet toimivat etelän suuntaan erinomaisen hyvin mutta lentoliikennettäkin tarvitaan

meillä tulee olemaan tulevaisuudessa vahva vaasan lentokenttä joka tapauksessa joka on kansallisesti merkittävä kenttä mutta meidän täytyisi nyt tässä tilanteessa löytää ratkaisuja joilla voisimme hyödyntää paremmin sitten sitä vaasan lentokenttää myös sieltä seinäjoen seudulta katsottuna

se tarkoittaa sitä että meidän täytyisi esimerkiksi seinäjoen rautatieasemaa ja erilaisia muita instituutioita siinä käyttää sillä tavalla jotta me saamme väen sutjakkaasti kohti vaasan kenttää

lopuksi sanon arvoisa puhemies pohjanmaan asioista sillä tavalla että on erityisen mieluisaa se että pohjanmaan ratahanke etenee vahvasti

se etenee yhdistettynä

tämä pohjanmaan rata palvelee koko suomea pitkittäissuunnassa ja tulee merkittävällä tavalla parantamaan raideliikenteen tulevaisuutta suomessa

siltä osin tämä on hyvällä mallilla